arvoisa puhemies

julkisuudessa hallitusohjelmaa on myös kritisoitu

suomen kasvumahdollisuuksien maksimoimiseksi me tarvitsemme pääkaupunkiseudun jossa liikenne ja logistiikka toimivat nykyistä paremmin

se on kuitenkin mahdollista jos asenne on kunnossa ja nopealla analyysilla voitaneen sanoa että uudella pääministerillä se tuntuu olevan kohdallaan

arvoisa herra puhemies

työttömäksi joutuminen on aina tragedia

pitkäaikaistyöttömien määrän nopea lisääntyminen on poikkeuksellisen vakava asia jo siitäkin syystä että jo parin vuoden ajan meiltä on poistunut työmarkkinoilta eläkkeelle enemmän suomalaisia kuin sinne on oppilaitoksista tullut

lisäksi me tarvitsemme nykyistä joustavampia työmarkkinoita sekä osallistuvampaa sosiaaliturvaa jotta jatkossa kaikki työ olisi myös juhlapuheiden ulkopuolella aina se kannattavin vaihtoehto

samassa noin liuskan esityksessä hallitus saa kyytiä sekä siitä ettei se tee opposition mielestä tarpeeksi mutta myös siitä että tekee joissain asioissa ihan liikaakin

muun muassa hallituksen työllisyyspolitiikkaa arvioitaessa oppositio onnistuu kysymyksessään sekä tyrmäämään työllisyyteen annettujen rahojen käytön tehottomaksi että vaatimaan lisää näitä tehottomaksi toteamiaan rahoja työllisyyden lieventämiseksi

tuoreimmat tilastot eivät tätä käsitystä vyörystä nimittäin tue

arvoisa puhemies

siitä voimme luonnollisesti olla samaa mieltä että kivihiilen käyttö lauhdevoimaloissamme on lisääntynyt

eilispäivän totuudet esitettiin ne sitten hallituksesta oppositiosta tai talousoppineiden puheissa eivät välttämättä tänä päivänä enää päde niin monimutkaisesta talouskriisistä on pohjimmiltaan kyse

koska hiilidioksidiveron korotus ei koske energiapuuta eikä turvetta parantaa toimenpide merkittävästi kotimaisen polttoaineen kilpailukykyä tuontipolttoaineisiin nähden

toimenpiteitä on siis arvoisa puhemies tehty ja apu on tulossa jos sitä vain maltetaan odottaa

on esimerkiksi totta että nyt harjoitettuun eurokriisin hoitolinjaan sisältyy monia riskejä ja tavallisten suomalaisten kannalta ikäviä asioita

on vaikea myös arvioida onnistuuko euroalueen vakauttaminen jo sovituilla keinoilla vai tarvitsemmeko erilaisia välineitä pidemmällä tähtäimellä

kriisin vakavuuden tietäen yhtään esitettyä ehdotusta ei pitäisi tyrmätä lonkalta

jos tarve niin vaatii meillä tulee olla rohkeutta ottaa askeleita kohti tiiviimpää talousunionia samalla kuitenkin vahvistaen jokaisen jäsenmaan omaa vastuuta järkevän talouspolitiikan harjoittamiseksi

meidän tulee ottaa vastaan enemmän eurooppaa mutta vain sellaisessa muodossa jossa tämä eurooppa rakentuu entistä enemmän jäsenmaiden hyvien tekojen varaan

on totta että nykytilanteeseen on jouduttu euroopan talouksien kilpailukyvyn romahduksen myötä mutta eurooppa ei ole ollut tämän ongelman kanssa yksin

teknologian kehityksen ja talouden globalisaation syventymisen myötä yhdysvaltain ja euroopan työmarkkinat ovat läpikäyneet perusteellisen muutoksen

traagista kyllä talouden muutos ei ole hillinnyt länsimaisten valtioiden halua pitää kiinni tai jopa parantaa kaikkien kannattamia hyvinvointipalveluita ja korkeaa elintasoa

tässä mielessä euro ei olekaan ollut se perimmäinen syy nykyiseen velkaantumiseen vaan pikemminkin väline talouden saattamiseksi turmion tielle

siksi arvoisa puhemies euron rapauttaminen tai sen kaataminen ei ole mikään ratkaisu

valtion ja eun tasolla tämä tarkoittaa liiallisten menojen kuriin saattamista ja tekemällä kestävän kasvun edellytysten luontiin tarvittavia rakenteellisia uudistuksia

velkavetoisella kasvulla tai irlannin tai espanjan kaltaisilla talouden hokkuspokkustempuilla emme tästä suosta nouse

jos haluamme parempaa tulevaisuutta on se luotava meidän itse vaikeuksien edessä luovuttaminen kun ei ole ollut meille suomalaisille toistaiseksi vielä kovin tyypillistä

mitä puolestaan arvoisa puhemies itse tähän lapsilisäleikkauksesta käytyyn keskusteluun tulee tuntuu erityisen pahalta että siinä on niin sanottu iso kuva aika hukassa

totta kai lapsilisien leikkaus tuntuu ja sen tuleekin tuntua pahalta meistä kaikista mutta samalla se kertoo olennaisen siitä missä taloustilanteessa me tällä hetkellä olemme

me tarvitsemme terveen talouden jotta me voimme jatkossakin pitää nämä palvelut kuten peruskoulun neuvolapalvelut iltapäiväkerhot kouluterveydenhuollon nuorisotyön lastensuojelun tai vaikkapa liikuntaseurojen tukemisen pyörimässä

terve talous ei puolestaan ole mahdollista ilman että me pyrkisimme saattamaan mittavat menomme edes pääosin mahtumaan meidän rajallisiin tuloihimme

arvoisa puhemies

tällä hetkellä pohditaan urheilulukioiden kohtaloa joten toivon että tämän urheilijapolun mahdollistamiseksi viette terveiset ministeri kiurulle että hän ei missään tapauksessa lopettaisi tätä neljättä vuotta

kasvuhaaste vientihaaste investointihaaste kilpailukykyhaaste päästömuutoshaaste työttömyyshaaste ja julkisen talouden haaste

kansantalouden kasvu on heikkoa tai olematonta

millä keinoilla me päättäjät voimme parantaa yritysten kilpailukykyä ja kykyä työllistää suomalaisia

siksi on päivänselvää että yhtä nopeaa ihmelääkettä näiden kaikkien haasteiden voittamiseksi yhdellä kertaa ei ole olemassa

suomen talous on saatavissa takaisin raiteilleen talouspolitiikalla jossa yhdistyvät älykäs resursseja uudelle kasvulle luova sopeutus sekä riittävän rohkeat ja ennakkoluulottomat rakenneuudistukset